jokainen kansanedustaja voi itse miettiä arvioiko tämän lain osana laajempaa ihmisoikeuskokonaisuutta vai yksittäistapauksena

miksi hallitus on keskeyttänyt tämän sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönoton kun se on eri viranomaisten mielestä valmis

itse näen siinä yhtä tärkeinä osuuksina molemmat eli sen että lapsen asemaa näissä perheissä parannetaan nyt tässä akuutissa tilanteessa mutta toisaalta myös sen että se on osana isompaa kokonaisuutta jossa ihmisten ihmisoikeudet suomessa taataan riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan tai perhemuodostaan

tässä lakiesityksessä tuodaan tulorajat suomesta turvan jo saaneille ihmisille ihmisille jotka saavat täältä toissijaista kansainvälistä suojelua tai turvapaikan elikkä heidän oma hädäntarpeensa on todettu

itse kannatan siis sukupuolineutraalia avioliittoa ja myös ulkoisen adoption mahdollistamista sateenkaariperheille ja siksi tämä laki on mielestäni askel oikeaan suuntaan mutta ei vielä täysin toteuta niitä periaatteita mitä esimerkiksi euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä jo kansainvälinen ihmisoikeuskäytäntö meiltä edellyttäisi

sen lisäksi rajoitetaan toisella lakiesityksellä mahdollisuuksia saada oikeusapua ja sen lisäksi on pysäytetty tämä sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönotto

minua myös hämmentää hiukan se että tässä nähdään vastakkainasetteluna se että kristillisdemokraattien vastustus on tällaista terminologista knoppologiaa jolla sosiaalisen vanhemman kutsuminen huoltajaksi vanhemman sijaan haluaa asettaa tämän perhemuodon silmätikuksi jota voidaan erityistapauksena ehkä sietää mutta se ei kuitenkaan ole yhteiskunnan normi

kaikki nämä toimet näyttävät siltä että hallitus aktiivisesti rajoittaa ihmisoikeuksien toteutumista suomessa ja haluaa varmistaa että ihmiset eivät tule ensinnäkään hakemaan suomesta turvaa ja jos ovat täältä turvan saaneet he eivät voi tänne perheitään saada

kun me mietimme sitä minkälaisessa maassa me haluamme elää niin minä haluaisin että meillä olisi hallitus joka ajattelee niin että me haluamme että suomi on houkutteleva maa asua niille ihmisille jotka täällä ovat

naisten oikeudet eivät ole pois miesten oikeuksista ja homoseksuaalisten oikeudet eivät ole pois heteroilta

eikä näiden perheiden lasten etu ole se että me lain edessä haluamme löytää heidän perhemuodolleen vain pelkän erittelynhalun vuoksi erilaisia nimityksiä

ihmettelen myös sitä ihmiskuvaa jossa aktiivisesti nähdään ihmisoikeuksien rajoittaminen poliittisena tavoitteena ja sanotaan että sillä tavoitellaan taloudellisia säästöjä kun kaikki näyttö osoittaa sen että parhaiten kotoutuvat ja työllistyvät ne ihmiset joilla on mahdollisuuksia myös saada tänne perheensä ja mahdollisuuksia kotoutua mahdollisimman hyvin myös oman lähiyhteisönsä turvallisuuden kannalta

siinä pakolaiskriisissä mitä tällä hetkellä maailmalla koetaan kärsijöinä ovat ne jotka joutuvat kokemaan sotaa ja vainoa omissa kotimaissaan

se on toinen kysymys miten eri toimijat valtion ulkopuolella siis uskonnolliset yhteisöt omassa käytännössään toimivat mutta valtion tällaista erittelyä ei tule tukea

minun ja muiden heteroperheiden isien ja äitien identiteetti ei ole mielestäni niin heikko että muiden perhemuotojen tasavertainen kohtelu sitä heikentäisi päinvastoin

siitä näkökulmasta se reaktio miten hallitus on päättänyt toimia tässä yhteydessä ei ole kyllä kunniaksi suomelle eikä meidän sivistysvaltio ja oikeusvaltioperinteelle

minkä kuvan se antaa tästä maasta niille ihmisille jotka saavat suomesta turvapaikan ja ovat vuosia valmiita tekemään töitä kouluttautumaan vaikka lähihoitajaksi ja sitten heille sanotaan että sinun tulotasosi ei tule koskaan olemaan riittävä jotta voisit saada tähän maahan puolisosi ja kaksi lastasi

itse haluan perheenisänä kannustaa kaikkia vanhempia perhemuodosta riippumatta kantamaan vastuuta lapsistaan

tämä lakiesitys on osa kokonaisuutta jossa hallitus varsin yksipuolisesti kiristää turvapaikanhakijoiden oikeuksia arvioimatta edes sitä ovatko nämä oikeusvaltion toimien kannalta tehokkaita vai tuleeko niistä pikemminkin oikeusvaltion kannalta myös prosessiin hidasteita

myös thln tuore tutkimus kertoo sen että kotoutumisen kannalta se että myös perhe pääsee turvaan on äärimmäisen tärkeää masennuksen ahdistuksen ja muiden traumaattisten ongelmien ehkäisemisessä

se taustalla oleva ajattelutapa tuntuu vain olevan se että kiusataan prosessissa olevien ihmisten asemaa jolloin annetaan mielikuva joillekin äänestäjäryhmille että nyt on tehty jotain

minusta tämä lakiesitys on tämän hallituksen rankimpia kovimpia ja julmimpia lakiesityksiä ja se on osa kokonaisuutta jossa hallitus on syystä tai toisesta päättänyt aktiivisesti rajoittaa suomessa ihmisten oikeuksia

arvoisa kunnianarvoisa puhemies

ympäristöministeriön näkökulmasta olennaista on ministeriön toiminnassa ensi vuonna jatkaa sitä kehitystyötä mikä meillä on että luonnonsuojelu ja ympäristönsuojelu toteutuvat laajamittaisesti paitsi ministeriön toiminnassa ja hallinnonalalla myös koko suomen yhteiskunnan kehittämisessä ja valtion politiikassa niin että luodaan vihreän talouden työpaikkoja ja menestystä esimerkiksi ympäristöteknologian kehittämisen avulla samalla kun ratkotaan ympäristöhaasteita ja yhtä lailla edistetään kestävää kehitystä ihmisten arjessa esimerkiksi luontomatkailun meidän kansallispuistojen ja luontoon liittyvien luonnonsuojeluverkostojen hyödyntämisen kautta

tässä vastuu on kaikilla kolmella hallituspuolueella ja myös erityisesti asioita esittelevillä ministereillä ministeri lindströmin ja ministeri orpon tonteillahan näitä esityksiä lähinnä on tehty

se heikentää lasten oikeuksia se heikentää niitten ihmisten kotoutumista jotka ovat täältä jo turvan saaneet eikä sille ole mitään asiallista perustetta

tämä käsillä oleva esitys oli myös perustuslakivaliokunnan käsittelyssä jossa meidänkin siellä jäsenenä itse olen kuulemat asiantuntijat hyvin yksimielisesti osoittivat esityksen ongelmat

perheenyhdistäminen on jo nyt vaikeaa niin kuin täällä on useampi henkilö sanonut ja perheenyhdistäminen on väline kotoutumiselle ja työllistämisen edistämiselle ja perheenyhdistäminen on laillinen reitti tulla eurooppaan eikä niin että ihmiset joutuvat henkensä uhalla hakemaan turvaa tuolta välimeren yli tai tulemaan hakemaan turvaa rajalta turvapaikanhakijoina

oikeuslaitos oikeusistuimet kokevat että tämä voi itse asiassa vain lisätä valitusten määrää ja heikentää myös valitusten tasoa kun valitusajan kestoa lyhennetään ja johtaa prosessin laadun heikkenemiseen ja käsittelyaikojen pitenemiseen

näin ollen vetoan edelleen hyvin vahvasti siihen että hallituspuolueiden kansanedustajat kuulevat ei vain oppositiopuolueiden ääntä tässä asiassa vaan kaikkien suomessa olevien kirkkokuntien edustajien ääntä meidän merkittävimpien kansalaisjärjestöjen edustajien ääntä ja niitten suomalaisten ääntä jotka haluavat että suomi on maa jolla on sydän ja sielu ja maa jossa on houkuttelevaa asua meille kaikille

sitten kysymys siitä että oikeusapua turvapaikkapuhuttelussa rajoitetaan sille ei ole oikeusturvan näkökulmasta perusteita että tällainen muutos sallitaan eikä se myöskään tuo prosessin kannalta säästöjä

perustuslakivaliokunnan kanta oli että se heikentää oikeusturvaa ja se että me heikennämme kaikkein hädänalaisimpien ihmisten oikeusturvaa tässä tilanteessa on hyvin hyvin kyseenalaista

ei voi olla poliittinen tavoite unelmoida siitä että ihmisten ihmisoikeuksia rajoitetaan koska se kalteva pintaa johtaa huonompiin oikeuksiin meille kaikille

sen lisäksi perustuslakivaliokunta totesi että on suorastaan perustuslain vastaista se että lapsilta jotka ovat kaikkein eniten hädänalaisia eivätkä tässä menettelyssä kykene ja pysty puolustamaan itseään tämä oikeusapu puhuttelumenettelyssä poistuisi

meidän kansallispuistoissa on käynyt yli kaksi miljoonaa kävijää viime vuonna mikä osoittaa sitä että luontomatkailu ja luontoon liittyvä harrastustoiminta suomessa kiinnostaa

budjettia läpikäydessäni ympäristöministeriön hallinnonalan budjetti on pieni niin kuin aina sillä koetetaan pärjätä mutta siellä on myös merkittäviä lisäpanostuksia

näiltä osin valiokunta on tietysti tehnyt ne muutokset jotka perustuslakivaliokunta on edellyttänyt mutta mitään muita perustuslakivaliokunnan hyvin vakavia huomioita ei ole päätöksen muotoilussa otettu huomioon

tässä minä jälleen toivon että asianomainen vastuuvaliokunta ja hallituspuolueet punnitsevat sitä onko järkevää viedä läpi lakiesitystä joka ei edes toteuta sitä tavoitetta mitä se sanoo tavoittelevansa

lakiesityksen varsinainen julkilausuttu tavoite on siis nopeuttaa prosesseja oikeusturvan siitä vaarantumatta ja asiantuntijoiden näkemys on se että oikeusprosessi ei nopeudu vaan voi pikemminkin hidastua ja oikeusturva vaarantuu

miten voidaan ohjata ministeriön toimintaa kehittämällä ja mahdollinen uusi ohjausyksikkö perustamalla aluehallintoa vaativissa tehtävissä niin että ympäristönsuojelutaso voidaan turvata paremmin ja miten tällaiset vaativat tehtävät voidaan hoitaa asianmukaisella tavalla ja tehokkaasti

jos niitten arvojen puolustaminen on myös oikeusvaltion tehokkuuden ja taloudellisenkin tehokkuuden näkökulmasta oikea valinta niin miksi sitten vain jonkun poliittisten pisteiden keräilyn ja shown luomisen takia tehdään muutoksia jotka heikentävät ihmisten oikeusturvaa

minusta on hyvin hyvin vakava kysymys että tämä lakiesitys menee läpi ja vetoan että hallituspuolueiden kansanedustajat vielä tätä asiaa tarkkaan sydämissään punnitsevat

sen lisäksi eduskunnassa on tietysti toinen lakiesitys jossa rajoitetaan perheenyhdistämisen oikeutta ja siinä suuri muutos on se että myös ne perheet jotka on perustettu ennen suomeen tuloa tulisivat tulorajojen piiriin ja näin ollen käytännössä tehtäisiin myös perheenyhdistäminen mahdottomaksi pakolaisille

sekin on kysymys että yhdistettynä nämä lakiehdotukset edustavat hyvin pakolaisvastaista asenneilmapiiriä

erityisesti etelä suomessa tarve on merkittävä koska meidän harvat jäljellä olevat suot ovat lajiston uhanalaisuuden kannalta keskeisiä että pystytään suojelemaan uhanalaisia lajeja ja elvyttämään muun muassa metsäkanalintujen lajien kantaa ja vahvistamaan viimeisiä arvokkaita soita ja niiden säilymistä suomalaisten tuleville sukupolville

että onko tämä sellainen suomi jonka takana te seisotte ja miksi te olette heikentämässä meidän oikeusvaltion aivan perimmäisiä periaatteita siitä että kaikille taataan ihmisarvoinen kohtelu ja mahdollisimman hyvä oikeusturva oikeusprosesseissa ja myös meidän kansainväliset velvoitteet ja kansainväliset sopimukset pitäisi huomioida kun puhutaan pakolaisten oikeuksista ja lasten oikeuksista ykn lasten oikeuksien sopimuksesta mieluummin perusoikeus myönteisellä tavalla kuin perusoikeuksien kannalta aivan minimaalisella tavalla

sitten jos esittelen vielä lyhyesti keskeisiä lainsäädäntöhankkeita meillähän on ministeriössä käynnissä useita suuria lakihankkeita

eun päästövähennystavoitteet ilmastopolitiikan tiivistämiseksi ovat yhä enemmän pöydällä

esitysten laatu on usein keksinkertainen ja sitten kokeillaan niitä rajoja että kuinka paljon ihmisten oikeuksia perustuslain rajojen puitteissa saa rajoittaa

kotimaassa valmistellaan ilmastolakia jolla pyritään kustannustehokkaaseen kansanvaltaiseen ja avoimeen ilmastotavoitteiden toteuttamiseen niin että eduskunnalla olisi säännöllisesti vuosittain mahdollisuus arvioida ilmastopolitiikan tehokkuutta ja toimenpiteiden riittävyyttä päästövähennystavoitteiden toteuttamisessa

perustuslaki ei ole tarkoitettu jonkinlaiseksi aivan minimaaliseksi rajaksi joka takaa oikeudet minkä jälkeen kaikki muut sen päälle menevät oikeudet pyritään sitten ottamaan pois ihmisiltä vaan sen päälle pitäisi myös huomioida poliittisen vastuun piirissä sitä mikä on ihmisarvoinen kohtelu miten oikeusvaltio toimii parhaimmalla mahdollisella tavalla ja mikä on hyvä maa

kansallispuistoselvitykset neljä uutta kansallispuistoa

etelä suomen metsien suojeluohjelman metson toteuttaminen etenee ja julkisia maita pyritään ojentamaan lisää myös suojeluun

tässä edustaja puumala yritti tuoda esille että hallituksen suuret säästöt koulutuksesta eivät olisikaan niin ongelmallisia

itämeren suojelussa helcomin ministerikokouksessa muutaman viikon päästä arvioidaan uusia ravinnepäästötavoitteita itämeren hyvän tilan saavuttamiseksi ja erityisesti suomenlahden tilan kannalta on kotimaassa arvioitava myös lisätoimia esimerkiksi maataloudessa resurssitehokkuuden ja ravinnekierrätyksen edistämiseksi yhä tehokkaammin ympäristötuen uudistuksen yhteydessä ja sen vahvistamiseksi

mutta haluan sanoa että kaikkien puolueiden yhteinen tilannekuva käsittääkseni oli se että viime hallitus teetti todella suuria leikkauksia koko koulutusjärjestelmään ja monet meistä minä mukaan lukien kokivat että se oli jo liikaa ja että enää ei saa leikata koulutuksesta ja jos tehdään rakenteiden uudistamista niin sieltä tulevat säästöt ohjataan koulutuksen laadun parantamiseen

digitalisaatiokin maksaa sanovat kaikki opettajat jotka asian kanssa ovat tekemisissä koska tarvitaan lisää opettajien täydennyskoulutusta tarvitaan uusia opetusmenetelmiä ja laitteita jotka maksavat

tästä yksi esimerkki oli minun ja pääministeri kataisen muutaman viikon takainen matka kiinaan jossa tekes osallistuu hyvin laajamittaiseen pekingin ilmanlaadun parantamiseen tähtäävään hankkeeseen beautiful beijing hankkeeseen jossa avautuu satojen miljoonien eurojen vientimahdollisuudet suomalaisille yrityksille jotka vievät cleantech teknologiaa ilman puhdistamiseen ja päästöjen vähentämiseen liittyvää teknologiaa ja tätä tuotekehitystä kannattaa myös valtion eri keinoin kannustaa kotimaassa

se mikä on oikeusvaltion kannalta kaikkein kyseenalaisinta on se että luodaan sellaisia hallinnollisia käytäntöjä joissa tosiasiallisesti estetään ihmisten oikeuksia hakea turvaa

hallituksen leikkaukset päiväkodeissa ja peruskouluissa sekä toisella asteella vaarantavat juuri koulutuksen tasa arvoa

täysin epäinhimillistä on myös se että jos puhutaan näistä niin sanotuista vetovoimatekijöistä joille ei ole mitään vakavasti otettavaa näyttöä niin silloin tämän ei missään nimessä pitäisi olla takautuvaa lainsäädäntöä ja koskea niitä ihmisiä jotka ovat jo nyt suomessa

kun siihen lasketaan päälle myös opintotuen heikentäminen ja lainapainotteisuus tässä on se iso uhka että nuorten koulutuksesta tehdään semmoiseen umpiperään johtava järjestelmä jossa ei ole mahdollisuutta jatkokouluttaa itseään ei ole mahdollisuutta elinikäiseen oppimiseen ja koulutustaso laskee

mikä viesti se on näille ihmisille että heille sanotaan että nyt jälkikäteen heiltä viedään oikeus perheenyhdistämiseen ja odotetaan täysin kohtuuttomia tuloja jotka nytkin ovat yksi kovimpia eussa nämä meidän tulorajavaatimuksemme

tämä on epäinhimillistä

arvoisa puhemies

haluan kyllä korostaa sitä että kaikissa niissä puheenvuoroissa mitä tässä nyt te hallituspuolueiden kansanedustajat kiitos siitä että vaivauduitte paikalle sanotte tämän lain puolesta edelleenkään mitkään teidän argumenttinne ei päde niihin ihmisiin jotka ovat jo nyt suomessa

eli tämä lakiesitys on kohtuuttoman tiukka ja julma ja nämä tulorajat ovat tutkitusti myös perustuslakivaliokunnan lausunnon mielestä aivan äärirajoilleen korkeaksi vedetty ja niitä pitäisi joustaa alaspäin

arvoisa puhemies

kataisen ja stubbin hallitusten tavoitteena on ollut kohentaa ympäristön ja luonnonsuojelun tilaa suomessa

yleiskuva budjetissa on se että ensi vuoden budjetti on tiukka se sisältää useita määrärahasupistuksia ja erityisesti ympäristöaluehallinnon tila on haastava mutta budjetti mahdollistaa keskeisten ympäristötavoitteiden eteenpäinviemisen ja kuvailen nyt näitä sisältöjä

sen avulla ympäristöhaittoja elinkeinoista vähennetään riskitilanteisiin puututaan tehokkaammin uutta ympäristöteknologiaa otetaan käyttöön ja merkittäviä luonnonarvoja suoluonnossamme vaalitaan

samalla hallintoa tehostetaan niin että sähköisillä menettelyillä ja ennakkokeskusteluilla saadaan elinkeinohankkeita vauhditettua niin että ympäristövaatimukset eivät siitä kärsi

äänekosken biotuotetehdas on pilottina entistä osallistavammalle ja yritysten kannalta sujuvammalle menettelylle

maaseutuelinkeinojen eläinsuojien lupia tullaan työryhmän juuri valmistuneen esityksen pohjalta siirtämään aluehallinnosta kuntiin mikä purkaa ruuhkia lupakäsittelyssä

nyt työryhmä parhaillaan arvioi miten edistää jätteestä tuotettavan tuotekaasun asemaa

eulle esitetyt uudet kiertotalouden tavoitteet ovat haasteellisia mutta avaavat myös isoja taloudellisia mahdollisuuksia resurssitehokkuuden ja kiertotalouden toteuttamiseksi suomessa

se on parantanut suomen kuvaa maana joka näkee ilmastonmuutoksen torjunnan yhtä lailla välttämättömänä kuin myös mahdollisuutena taloudelliseen menestykseen

emme ole maa joka valittaa ongelmien edessä nostaa käsiä pystyyn vaan maa joka ratkaisee koko maailmantalouden ja yhteisen maapallomme ongelmia ottamalla kotimaassa fiksuja ratkaisuja käyttöön ja samalla saamalla kansainvälisesti niillä taloudellista menestystä ja vientiä

olen optimistisempi näiden neuvottelujen suhteen kuin pitkään aikaan

yhdysvaltain ja kiinan kaltaiset maat ovat liikkuneet kannoissaan ja etsivät sitoumuksia jotka ovat jo sellaisella tasolla että niitä voi pitää alustavasti pöydälle laitettavina ja uskottavina

yrttiaho toi esille tärkeän näkökulman jota haluan itsekin kommentoida

tärkeintä on se että kansainvälinen yhteisö neuvotteluprosessissa voi ennen pariisin kokousta arvioida kaikkien tavoitteita ja varmistaa että yhdessä sektorikohtaiset tavoitteet ja maiden tavoitteet ovat uskottava kokonaisuus ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen varmistamiseksi että emme jätä lapsillemme velkaa ja että ilmastonmuutos ei vie heidän hyvinvoinnistaan pois tulevaisuutta

tämä onkin tärkeää ja jaakko kianderin selvityksessä tuotiin esille että tämä pitää toteuttaa silloin kun edistetään esimerkiksi vihreää verouudistusta ja muita kannustinohjauskeinoja

varmistetaan että pienituloisilla on mahdollisuus saada kompensaatiota näistä rakennemuutoksista ja myös mahdollisuus vaikuttaa omaan toimintaansa taloudellisesti järkevällä tavalla

mutta nyt on syytä tuoda esille se että silloin kun tässä talossa äänestettiin vihreästä verouudistuksesta ja siitä että olisi kannustavampaa valita ympäristöystävällisempiä energiavaihtoehtoja niin vasemmistopuolueet äänestivät sitä ratkaisua vastaan koko veropakettia vastaan eivät sitä että siihen lisättäisiin sosiaalista kestävyyttä parantavia elementtejä

luonnonsuojelussa olemme edenneet hyvin

tämä hallitus on kohottanut perusturvaa sitonut perusturvaetuudet indeksiin ja tehnyt työn verotukseen ratkaisuja joissa pienituloisia työtulovähennyksen ja kunnallisen perusvähennyksen avulla on suosittu niin että tätä kompensaatiota on tehty

kansallispuisto ollaan perustettu etelä konnevedelle viime viikonloppuna ja eduskunnassa on käsiteltävänä teijon kansallispuisto

lopuksi arvoisa puhemies haluan sanoa että hallitus on toimillaan osoittanut että me haluamme myös taloudellisesti vaikeina aikoina pitää huolta ympäristöstä ja lastemme tulevaisuudesta

tässä keskustelussa on aikaisemmin tullut esille että perussuomalaisten ilmastopolitiikka niin kuin moni muukin politiikka poikkeaa selvästi muiden puolueiden politiikasta ja erityisesti vihreiden politiikasta

yhteistyö koko eduskunnan kanssa tässä tavoitteessa on ollut hienoa ja haluan kiittää koko eduskuntaa sitoutumisesta siihen että puolustetaan suomalaista luontoa ja yhteistä tulevaisuuttamme

he haluavat ilmastomallinsa mukaan käytännössä tehdä suomesta ilmastopolitiikan jarrumiehen poistaa ne kannustimet mitkä meillä jo on tällä hetkellä kestävän talouden rakentamiseksi ja myös maaseutuohjelmansa perusteella poistaa ympäristönsuojelua suomessa turvaavat ratkaisut

näin loppuun puhemies voisin tuoda esille sen että kun perussuomalaisten puheenjohtaja timo soini puhuu siitä että missä eu siellä ongelma niin kun perussuomalaisten ohjelmatyöhön tutustuu voin sanoa että missä substanssi siellä perussuomalaisten ongelma

tästä käytiin keskustelua ja valtiovarainministeriön ei mikään salainen kanta on ollut aikaan pitkään kriittinen siihen että valtio tukee näitä hankkeita

minä olen itse pitänyt tärkeänä että valtio osallistuu näihin hankkeisiin kuten myös ministeri koskinen tuolla vesihankkeiden puolella eli yhdessä toteutetaan näitä niin että ylikunnallisia seudullisesti tärkeitä hankkeita pystytään valtion vetoavulla toteuttamaan enemmän

arvoisa puhemies

hallituksella on kyllä minussa kansanedustajana tällainen potentiaalinen ystävä tässä asiassa koska itse pidän tärkeänä sitä että turhaa sääntelyä vältetään

ympäristöministeriön näkökulmasta niissä on myös iso vesiensuojelullinen elementti elikkä usein nämä siirtoviemärihankkeet edistävät parempaa jätteiden käsittelyä

eli toivon että hallitus kiinnittäisi nyt eduskuntakäsittelyn yhteydessä ja tässä keskustelussa erityistä huomiota pienyrittäjien asemaan kauppakeskuksissa ja erityisesti siihen miten tämä vaikuttaa pieni ja keskituloisten naisvaltaisten alojen ja naisten asemaan esimerkiksi palvelualoilla miten tämä sopii yhteen sen kanssa kun hallitus on muissa päätöksissään niin sanotussa pakkolaissa heikentämässä työmarkkinajärjestöjen asemaa ja toisaalta hallitus on ollut heikentämässä oikeutta varhaiskasvatukseen